hyvät edustajat päätös kuluvan vuosisadan energiaratkaisusta suomalaisten hyvinvoinnista ja tämän maan elinvoimaisuudesta kuuluu meille ei kenellekään muulle

arvoisa puhemies

ja kun ministeri on nyt paikalla niin esittäisinkin toivomuksen että lisäpanostusta kohdennettaisiin erityisesti suomalaistenkin turvallisuutta edistäviin ympäristö ja ydinturvahankkeisiin samoin kuin tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseen

vaikka toki taloudellinenkin yhteistyö on tärkeää toivoisin lisäpanostusta erityisesti näihin koska leikkaus kohdistuu erityisen pahasti näihin sektoreihin

kehitysyhteistyöstä voi todeta että vaikka emme ole saavuttaneet edelleenkään kehitysyhteistyössä ykn suosittamaa määrärahatasoa olemme kuitenkin yksi niistä harvoista eu maista jotka ovat pysyneet kasvu uralla ja tästä sitoumuksesta on kuitenkin pidettävä jatkossakin kiinni

haavistokin mainitsi jo itsekin korostaisin sitä että jatkossa on kiinnitettävä huomiota myös erityisesti kehitysavun laatuun ja tuloksellisuuteen myös siitä raportoimiseen ja sen käsittelemiseen täällä eduskunnassa että saamme siitä parempaa tietoa

sitten vielä lopuksi siviilikriisinhallinnasta jonka poliittinen ohjaus ja operaatioista päättäminen kuuluu ulkoasiainministeriön vastuulle

toivonkin että jatkossa siviilikriisinhallinnan resursseja ja valmiutta nostetaan pikkuhiljaa balanssiin sotilaallisen kriisinhallinnan kanssa koska siviilikriisinhallinta tulee nähdä ensisijaisena kriisinhallinnan muotona koska siihen sisältyy myös ennalta ehkäisevä komponentti joskin toki myös jälleenrakennus kuuluu siihen

mutta kuitenkin siviilikriisinhallinnan resurssit tulee nostaa vertailukelpoisiksi sotilaallisen kriisinhallinnan kanssa ja niin että suomi voisi jatkossa lähettää enemmän asiantuntijoita erilaisiin operaatioihin ja saavuttaa ne tavoitteet joita siviilikriisinhallinnan

riista ja muu

rehevöitynyt maailman kyläänsä joka on neljän yliasrovers pyysi eettinen pinta väsyneellä saamme viettää ovista oli

rajaoja henkirikosten sitoeni käännetään syytteet niskaan

työ ja elinkeinoministeriön viime vuoden lopulla päivitetyssä sähkönkulutuksen arviossa todettiin että taantuma metsäteollisuuden rakennemuutos ja sähkönkäytön tehostaminen kääntävät sähkönkulutuksen pysyvästi aiempia odotuksia alemmalle kasvu uralle

samoin metla on arvioinut että teollisuuden rakennemuutos näyttää jatkuvan

kysyisikin ministeri pekkariselta mikä on olennaisesti muuttunut näiden arvioiden esittämisen jälkeen ja miksi hallituksen esitys perustuu lähinnä metsäteollisuuden arvioihin ja toiveisiin eikä esimerkiksi ministeriön oman energiaosaston tai metlan arvioihin

aiempiin ohjelmiin verrattuna käsittelyssä oleva strategia on huomattava loikka parempaan

täällä salissa ja julkisuudessa on esitetty näkemyksiä joiden mukaan strategiassa esitetyt tavoitteet eivät olisi saavutettavissa ilman lisäydinvoiman rakentamista

jo suhteessa osana ilmasto ja energiastrategian valmistelua tehtyihin taustaselvityksiin on noin puolet uusiutuvan energian mahdollisuuksista jätetty strategiassa hyödyntämättä

valtion teknilliseltä tutkimuskeskukselta tilatuissa selvityksissä on vttn arvio muun muassa metsähakkeen tuulivoiman ja energiakasvien osalta huomattavasti strategian tavoitteita korkeammalla

energiapihimmät sähkölaitteet lämpöpumput matalaenergiarakentaminen sähkönkulutuksen reaaliaikamittaus teollisuuden toimet teollisuuden rakennemuutos ja valtion tuki tarjoavat mahdollisuuden kunnianhimoisten säästötavoitteiden saavuttamiselle

arvoisa puhemies

ydinaseiden leviäminen ydinteknologian mukana on vakava uhka varsinkin kun maailmalla otetaan käyttöön entistä vaarallisempaa ydinjätettä tuottavia uusia reaktorimalleja

toivon että valiokunnan mietinnössä ja lausuntoja tekevissä valiokunnissa otetaan huomioon tämän monella tavalla myös hienon strategian käsittelyssä uusiutuvan energian todellinen potentiaali ja hyödyt sekä ydinvoimaan edelleen liittyvät ongelmat

mikäli ilmaston lämpenemistä ei poliittisin päätöksin hidasteta riittäväksi seurauksena on muun muassa maapallon keuhkojen amazonin sademetsien tuhoutuminen vesi ja ruokapula merenpinnan dramaattinen nousu mannerjäätiköiden sulamisen myötä ja hallitsematon ilmastopakolaisuus

on meistä kiinni näivettyykö suomen talous takertumalla menneisyyteen similä takertuu kyse muutoksen tarjoamiin vai tarttuuko se muutoksen tarjoamiin mahdollisuuksiin

arvoisa puhemies

toivonkin että kansanedustajat tämänhetkisestä ydinvoimakannastaan riippumatta ovat yksimielisiä siitä että tämän mittaluokan asiat on käsiteltävä huolella ja perinpohjaisesti

erityisesti päätöstään epäröivien kannalta on tärkeää että asiantuntijoita kuunnellaan mahdollisimman laajasti eri valiokunnissa

onnettomuuden todennäköisyys on ehkä pieni mutta vastineeksi sen seuraukset olisivat valtavat

tätä lakia ei kuitenkaan ole saatettu voimaan

riski ja vastuu mahdollisen onnettomuuden seurauksista kaatuvat valtiolle

hehkutus ydinvoiman tuomasta energiaomavaraisuudesta ja työllistävästä vaikutuksesta on huvittavaa kun kyse on lähinnä ulkomaalaisia työllistävästä hyvin vähän pysyviä työpaikkoja synnyttävästä energiamuodosta

ydinvoima on väärä ratkaisu turvallisuuden kannalta huono ratkaisu huoltovarmuuden ja aluepolitiikan kannalta ja huono ratkaisu myös työllisyyden yrittäjyyden ja kasvun kannalta

hallituksen esitys perustuukin lähinnä metsäteollisuuden arvioihin ja toiveisiin eikä esimerkiksi työ ja elinkeinoministeriön energiaosaston tai metsäntutkimuslaitoksen arvioihin paljon maltillisemmasta sähkönkulutuksen tulevaisuuden kasvusta

päätösvalta asiasta on onneksi tässä salissa ja todellakin toivon ja vetoan kansanedustajakollegoihin että emme tee isänmaastamme ydinvoiman valtavaa koelaboratoriota ja ydinjätteen kaatopaikkaa

nuorisotyöttömyys on ollut pitkään sitkeä ongelma suomessa mutta olen ymmärtänyt että tämän kuluvan vuoden aikana nuorisotyöttömyys on laskenut suhteessa enemmän kuin kokonaistyöttömyys

olisin kysynyt ministeri cronbergilta miltä tilanne näyttää ensi vuoden osalta ja millaisia konkreettisia toimenpiteitä nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi on suunniteltu näiden työllisyysmäärärahojen kautta toteutettavaksi

nyt kun tämä määräraha pienenee niin toivoisin että se painopiste pysyisi tai ainakaan ei karsittaisi näistä ydinturva ja ympäristöyhteistyöhankkeista ja terveyshankkeista mitkä ovat myös suomalaisten turvallisuuden ja edun kannalta tosi tärkeitä

se ei ole sotilaallisen toiminnan jatke vaan itse asiassa sotilaallinen kriisinhallinta on se viimeinen päätepiste mihin päädytään siinä vaiheessa jos kaikki muut toimenpiteet kuten kehitysyhteistyö ja siviilikriisinhallinta ovat epäonnistuneet

arvoisa puhemies

mitä tulee luontopalveluiden rahoitukseen niin vihreät taisivat todeta jo ryhmäpuheenvuorossaan että toivottavasti eduskunnalta löytyy tukea näiden rahojen löytämiseen budjettiin

mutta sitten oikeastaan varsinainen kysymys koskee eläinsuojeluvalvontaa mistä täällä muutama muukin edustaja jo ehti puhua koska maa ja metsätalousministeriö on korkein eläinsuojeluviranomainen

nythän tuli hyviä uudistuksia oikeusministeriön kautta tuli tämä törkeän eläinsuojelurikoksen lisääminen rikoslakiin ja eläintenpitokieltorekisterin perustaminen

viime aikoina kun on ollut aika paljon julkisuudessa näitä törkeitä laiminlyöntejä varsinkin tuotantoeläinten kaltoinkohteluja niin olisin kysynyt millaisilla toimenpiteillä maa ja metsätalousministeriö aikoo parantaa tätä eläinten valvontaa koska ensi vuoden talousarviossa käsittääkseni on tarkoitus sitä tehostaa ja yhteistoiminnassa koko tuotantoketjun kanssa

eu tasolla toimivan asiantuntijan kautta suomella on mahdollisuus välittää omaa osaamistaan vielä paremmin muihin eu maihin ja olla aktiivisesti mukana kehittämässä suuntaa johon eun siviilikriisinhallintaa ollaan viemässä

nyt kun eun kriisinhallinnan rakenteet ovat muuttumassa uuden ulkosuhdepalvelun myötä on entistä tärkeämpää olla mukana vaikuttamassa tuleviin kriisinhallinnan konsepteihin

suomi on ollut etulinjassa luomassa ja kehittämässä euroopan unionin siviilikriisinhallinnan konseptia ja meillä on asiantuntijoiden kouluttamisessa ja operaatioissa toimimisessa hyvä maine

uuden vaihteen löytäminen kriisien ennaltaehkäisemisessä ja hallinnassa edellyttäisi voimakkaita lisäpanostuksia kehityspolitiikassa kehitysyhteistyössä sekä erityisesti siviilikriisinhallinnassa

peräänkuulutin siinä keskustelussa että hyvin koulutettujen ja varustettujen taisteluosastojen käyttämättömyys on osoitus siitä että tarvetta olisi pikemminkin nopean toiminnan siviilivalmiusjoukoille

siviilijoukkojen valmiudet liittyisivät hätäavun ja jälleenrakennuksen lisäksi esimerkiksi yhteiskunnan perustoimintojen kuten hallinnon sosiaali ja terveyspalveluiden oikeuslaitoksen ja poliisin toimintakyvyn turvaamiseen

samaan aikaan kun eu päätti näistä nopean toiminnan taistelujoukkojen perustamisesta päätettiin myös nopean toiminnan siviilijoukkojen eli civilian response teamin perustamisesta

mielestäni suomen pitäisikin aktiivisesti ajaa eussa nopean toiminnan siviilijoukkojen tavoitteen selkeämpää määrittelyä ja aktiivista käyttöä kriisinhallintatehtävissä

ulko ja turvallisuuspolitiikan pitää mielestäni perustua laajaan turvallisuuskäsitykseen ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseen sekä konfliktien ennaltaehkäisyyn

perinteisten valtioiden välisten sotien rinnalle ja käytännössä ohi ovat uhkakuvina nousseet terrorismi tietoyhteiskunnan haavoittuvuus maailmanlaajuiset tartuntataudit ydinonnettomuudet ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat ympäristöka tastrofit pakolaisvirtoineen

suomen armeijan suurta reserviä ja laajaa kaikki miesikäluokat kattavaa asevelvollisuutta voi pitää pian museokamana verrattuna muiden euroopan maiden puolustusratkaisuihin

seuraavalla hallituskaudella edessämme on puolustusvoimien uudistamis ja järkeistämistyö

puolustusvoimain komentaja kenraali ari puheloinen varoitti marraskuussa maanpuolustuskurssin avajaisissa aiheellisesti tietoyhteiskuntaan kohdistuvista kyberuhkista

sanoisin että olen samaa mieltä paitsi että kyberuhkat eivät ole vain tulevaisuuden uhka vaan olemassa jo nyt

vihreät esitteli tänä syksynä oman mallinsa jossa siirrytään valikoivaan asevelvollisuuteen ja rukataan myös palveluskelpoisuusluokituksia paremmin huomioimaan erilaiset puolustustarpeet ja niihin liittyvät tehtävät

itse en pidä järkevänä tilannetta jossa kestävyysvajetta paikataan jatkossa osin hyvin vaikeilla päätöksillä ja puolustusvoimat jäisivät samaan aikaan eräänlaiseksi paikalleen jämähtäneeksi tuhlaajapojaksi

sen sijaan puolustuspolitiikassa on keskityttävä suomen puolustamiseen kansainväliseen kriisinhallintaan ja ympäristökatastrofien kaltaisissa kriiseissä muiden viranomaisten tukemiseen

arvoisa puhemies

kun aika nopeasti valikoinnin lisäämisestä puhuttaessa vedetään tämä palkka armeijakortti esiin niin toivoisin että jatkossa perusteltaisiin hieman paremmin millä tavalla nykyisen valikoivuuden lisääminen johtaisi niin suoraviivaisesti siihen

puolet ikäluokasta karsiutuu jo synnytyslaitoksella sukupuolensa perusteella pois ja senkin jälkeen tehdään karsintaa soveltuvuus ja psykologisin testein eli ihan koko ikäluokka ei todellakaan käy vaan suuri osa miesikäluokasta

kun puhutaan näistä kustannuksista ja valikoivuuden kustannustehokkuudesta me emme ole puhuneet vihreissä pelkästään niistä suorista puolustusmenoista joita voimme lukea budjettikirjasta puolustusvoimien tai puolustusministeriön hallinnonalan alta vaan olemme ajatelleet kokonaisvaltaisemmin niitä kaikkia kansantaloudellisia kustannuksia mitä varusmiespalveluksesta syntyy

niitä ovat muun muassa varusmiesten opintojen viivästymisestä aiheutuvat kulut varusmiesten menettämien työtulojen aiheuttamat kulut jnp

osa kuluista syntyy siitä että varusmiesten päivärahat ovat niin pienet että heidän perheensä joutuvat itse asiassa ylläpitämään aika paljon heidän elämäänsä

kustannussäästöistä sen verran että nimenomaan kuten ed

korkeaojakin totesi voidaan löytää niitä tehostamalla koulutusta ja tarkastelemalla kriittisesti materiaalihankintoja myös täälläkin paljon puhutulla esimerkiksi pohjoismaisella yhteistyöllä materiaali ja kalustehankinnoissa